ne nuoret joilla on mielenterveyden kanssa ongelmia joilta ovat menneet luottotiedot ja sen seurauksena oma kämppä alta eivät hyödy takuusta joka ohjaa kouluun tai töihin

hän kertoi tuolla jaostossa näin ongelmia syntyy kun useat eri vaiheissa jotta voi hoitaa opiskelun tai työnteon pitää muut asiat saada järjestykseen ensin

toistan vielä kerran että oikeudenmukainen vaihtoehto tässä olisi opintotuen indeksin jäädyttäminen jolloin tämä vaikutus opintorahan tason osalta olisi sama lyhyellä aikavälillä

korvaukset ja asiakasmaksut ovat samat tuottajista riippumatta

nämä lyhyen aikavälin säästövaikutukset olisivat samat mutta ne pitkän aikavälin vaikutukset olisivat että me pystyisimme edelleen varmistamaan sen että opintorahan reaaliarvo ei laske

muiden pohjoismaiden kokemusten perusteella voimme kuitenkin olettaa että kansainvälisten tutkinto opiskelijoiden määrä tulee romahtamaan lukukausimaksujen myötä

nyt tuota täytyy huomioida myös se että hallitus kuitenkin ajaa eteenpäin historiallista sote uudistusta näitten ikävien leikkausten rinnalla ja se on vakiinnuttanut asemansa ainoana palveluna joka tavoittaa jo syrjäytettyjä nuoria

etsivän nuorisotyön asemaa on ankaran runoihin kuntayhtymiin liikelaitoksiin ylikunnallisiin viime vuosien aikana pyritty vakiinnuttamaan ja toiminta on saatu laajennettua koko maahan

käytännössä tämä on ruotsissa johtanut siihen että hoidon rahoitus ja resurssipriorisoinnit määritellään potilaiden kysynnän ei kansanterveyden tai tiettyjen potilasryhmien tarpeiden mukaan

sen sijaan että jatkossa meidän sosiaali ja terveysetpa vuoden palvelu hallitus olisi pyrkinyt jatkokehittämään nuorisotakuuta viime hallituskauden toimintamallien ja kokemusten pohjalta päätti hallitus nuorisotakuun rahoituksen leikkaamisesta ja korvaamisesta uudella yhteisötakuulla vieläpä sellaisella rahoituksella joka koko hallituskauden aikana vastaa vain kuudesosaa siitä mitä edellisen kauden nuorisotakuun vuosittainen rahoitus oli

näin tulee todennäköisesti käymään etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevissa korkeakouluissa ja vahingoittamaan täten näiden seutujen kansainvälistymistä

arvoisa puhemies

lukukausimaksut eivät ole keino edistää koulutusvientiä

tilauskoulutuksen laajentaminen sekä maksuttoman tutkintokoulutuksen opiskelijamäärän kasvattaminen olisivat parempia keinoja kasvattaa suomalaisen koulutuksen mainetta sekä saada vero ja vientituloja

arvoisa puhemies gal on pidetty hyviä erityisen ongelmallisia olivat hallituksen esitykset etsivän nuorisotyön ja heikommassa asema asemassa oleviin todella

mikäli nykyistä suurempi osa perustason palveluista siirtyy yksityisten järjestäjien hoidettavaksi ei tavoite integraatiosta tule toteutumaan

arvoisa puhemies

en tiedä mihin opiskelijajärjestöön nyt viittaatte tai mihin monimutkaisuuteen mutta mikään opiskelijajärjestö ei kyllä kannata indeksisidonnaisuuden poistoa opintorahan osalta

sote uudistuksessa on syytä palata alkuperäisiin lähtökohtiin ja rakentaa julkiseen palvelutuotantoon ja integraatioon pohjautuva malli jossa valinnanvapaus taataan erilaisilla palveluvaihtoehdoilla ja julkista palvelutuotantoa täydentävillä yksityisillä palveluilla joita hankitaan nykyistä paremmalla hankintalailla ja hankintaosaamisella

summa on että uudistus oli selvästi eriarvoistava ihmisten kotoutumista koko valtiontalouden mittakaavassa hyvin pieni mutta tämän toiminnan näkökulmasta aivan keskeinen

ja vaikka suomessa koulutuksen suorittaneet eivät jäisikään valmistumisen jälkeen töihin suomeen toimivat he kuitenkin linkkinä suomalaisten korkeakoulujen ja kansainvälisten yritysten tai ulkomaalaisten koulutuslaitosten välillä

pidän myöskin valitettavana että nythän tämän hallituksen esityksen myötä palataan sellaiseen tilanteeseen jossa opiskelijajärjestöt taas kerran joutuvat käymään pahimmassa tapauksessa monien vuosien ajan tätä taistelua sen eteen että saadaan tuki jälleen sidottua indeksiin eli päädytään jälleen sellaiseen tilanteeseen jossa tämä opintorahan taso edes seuraa elinkustannusten nousua

edustaja ahde loix poissa virusta ja räsänen päivi olkaa hyvä

kaikista häiritsevintä on siellä hallituskaudelta vahvoja muistijälkiä toimista jotka leikkasivat lääkekorvauksia matkakorvauksia

illan pimeinä toisin etelä kokonaisuutena kyllä jaan opposition huolen näistä kaikkein pienituloisimmista ihmisistä mutta kuitenkin ehkä ollut se että näitä säästöpäätöksiä on tehty nyt jo pidemmän aikaa ja meillä on ilman muuta parannettavaa kokonaisvaikutusten arvioinnin osalta lisäksi haluan kiittää valtiovarainvaliokuntaa tästä päihdeäideille osoitetusta rahoituksen jakautumisesta eri momenttien välille ja nuorisotakuun yhteenlasketuista leikkauksista on ollut todella hankalaa saada todenmukaista paikkansapitävää tietoa

arvoisa puhemies

minä tavallaan ymmärrän sen että siinä tilanteessa mihin suomalaiset korkeakoulut on ajettu tämän jatkuvan leikkauspolitiikan myötä he kannattavat kaikkia potentiaalisia mahdollisuuksia saada edes vähän lisärahoitusta

p uhemies nyt täytyy kyllä korjata että ei täällä kukaan meistä ole historiatonta leikkinyt vasta aivan budjetin käsittelyn loppusuoralla kävi ilmi että maa on vaikeassa tilanteessa kukaan ei ole sitä täällä valtiovarainministeriöllä oli erilaiset luvut nuorisotakuun rahoituksesta kuin valtiovarainvaliokunnan sivistys ja päätös jossa me sillä olemme olleet hallituksessa olisimme korottaneet asiakasmaksuja kolmellakymmenellä tiedejaostolla oli

mutta se ei silti tarkoita niin kuin me olemme kuulleet myöskin näiden kansainvälisten esimerkkien perusteella että lukukausimaksut olisivat erityisen tehokas tai toimiva tapa korkeakouluille hankkia lisää rahoitusta ja kuten todettua todennäköisesti myöskin tulevat vähentämään niiden kansainvälisyyttä

se kohdistuu suoraan kansalaisiin ja sillan täällä on myös hyvin harhaanjohtavaa että viitataan koko nuorisotoiminnan perusrahoitukseen kun puhutaan nuorisotakuun rahoituksesta

lopuksi arvoisa puhemies on ihan selvä että nämä päätökset minä pistin toiveeni hallitukseen tässä yhdessä ja viime kauden jäljiltä esimerkiksi artekeinovalikoimassa vahvasti veronkorotuksia jonka jäljiltä suomalainen verotus on yksi euroopan

usko että en tiedä entinen ministeri tietää ainoassa kysymyksessä siinä että hallitus olisi paikannut näitä todella lyhytnäköisiä leikkauksia jotka kohdistuvat etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan

mutta siihenkään ei tämä hallitus kyennyt eikä halunnut vaikka kyse on hyvin pienestä summasta mutta nuorten kannalta erittäin tärkeästä asiasta

tulee vähän tyhmä olo tässä kun toistaa itseään mutta toistan edelleen että opposition vaihtoehto ei ollut negatiivisten indeksitarkistusten tekeminen vaan se että indeksi voidaan jäädyttää jolloin se ei vaikuta niin että opintotuen taso laskee

arvoisa puhemies

edustaja saarakkala oikeastaan kiteytti aika hyvin sen mistä nyt puhutaan eli kyse on konkreettisesti aika pienestä muutoksesta mutta periaatteellisesti isosta

hallitus päätti sen sijaan poistaa opintotuen pysyvästi indeksistä mikä tarkoittaa että pitkällä aikavälillä tämä tulee olemaan erittäin ongelmallista mitä tulee opintorahan reaaliarvon ja ostovoiman kehitykseen

ja kyllä minä pidän tärkeänä että tätä keskustelua käydään vaikka tämä lakimuutos nyt ei välttämättä johtaisikaan niin suuriin muutoksiin juuri sen takia että silloin kun muutetaan suojeluperusteita niin kuin nyt tehdään tai silloin kun esimerkiksi tiukennetaan perheenyhdistämisen kriteereitä niin kuin vielä tullaan tekemään tämän kevään aikana silloin puhutaan juuri hädässä olevien ihmisten perusoikeuksista ja siitä kuinka hyvin ne toteutuvat ei tästä toisesta porukasta johon jatkuvasti viitataan siihen että on ihmisiä jotka ilmeisen perusteettomilla hakemuksilla yrittävät turvapaikkaa saada

kyllä opiskelijatkin sen hyvin tietävät

myös edustaja zyskowiczille

en tiedä tekeekö se minusta ääripään edustajaa jos minä tällaisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa en kannata turvapaikkaoikeuden rajoittamista mutta minä en ole missään esittänyt esimerkiksi sen laajentamista

se mistä minä pidän kiinni ja mitä minä pidän tärkeänä on se että me pidämme huolta meidän olemassa olevan turvapaikkajärjestelmämme toimivuudesta sen oikeusperusteisuudesta hakijoiden oikeusturvasta siitä että suomessa on toimiva kotouttamisjärjestelmä siitä että on laillisia reittejä myös eurooppaan

se on paras tapa vähentää ihmiskauppaa

toivon että panostettaisiin enemmän siihen työhön mitä tehdään lähialueilla mitä tehdään pakolaisleireillä ja toivon että me saamme ratkaisun syyrian konfliktiin mikä on se ainoa tapa pitkällä tähtäimellä ratkaista tämä nykyinen pakolaistilanne

hallituksen hintakilpailukykypaketissa on kyse sekä merkittävästä palkan alennuksesta että merkittävästä tulonsiirrosta työnantajille ilman minkäänlaisia takeita siitä että nämä toimet tosiaan parantavat työllisyyttä

kaiken lisäksi tätä ollaan tekemässä keinoilla jotka rajoittavat sopimisvapautta ja jotka saattavat olla perustuslain ja kansainvälisten sopimusten kanssa ristiriidassa

tämän jälkeen yritettiin hieroa yhteiskuntasopimusta lyömällä etukäteen hallituksen toimesta lukkoon tavoite joka teki neuvottelemisen täysin turhaksi neuvotteluiden toiselle osapuolelle

kun neuvotteluista ei tästä syystä tullutkaan mitään esitti hallitus tavoitteen saavuttamiseksi omat pakkokeinonsa joihin sisältyivät sunnuntai ja ylityökorvauksiin kohdistuvat leikkaukset

sitten kätilöiden haastattelu telkkarissa sai pääministerin muuttamaan nämä leikkaukset koskemaan lomarahoja kuitenkaan tietämättä että kaikki työntekijät eivät lomarahoja tällä hetkellä saa

tehdasteollisuuden alakohtaisia lukuja verratessa käy kuitenkin ilmi ettei suomessa ole merkittävää hintakilpailukykyeroa ruotsiin tai saksaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

koska sitä tähän asti lähinnä on kehuttu kilpaa niin haluan että pöytäkirjaan jää vähintään yksi kriittinen puheenvuoro kilpailukykysopimukseen liittyen

kuten tässä edustaja hoskonen toi esille niin kyse on tosiaankin sisäisen devalvaation politiikasta jolla euroopan unionin jäsenmaat nyt pyrkivät kilpailemaan keskenään ei osaamisella tai tuotteiden ja palveluiden laadulla vaan leikkaamalla palkkoja leikkaamalla sosiaaliturvaa ja leikkaamalla julkisia palveluita

näiden dynaamisten vaikutusten ongelma vain on se että ne eivät näytä realisoituvan ei työnantajien kela maksun poiston yhteydessä ei yhteisöveron alennuksen yhteydessä eikä myöskään äärimaltillisen palkkaratkaisun yhteydessä

mielestäni ei voida puhua sopimusyhteiskunnan voitosta kun muistetaan minkälaisessa tilanteessa ja kontekstissa tämä sopimus saatiin aikaiseksi

eli kyllähän se tausta tässä oli hallituksen jo viime vuonna tekemät erittäin tiukat linjaukset työvoimakustannusten alentamisesta ja hallituksen valinta uhata palkansaajajärjestöjä pakkolaeilla

epävarmuus työllisyysvaikutuksista käy hyvin ilmi myös vmn taustamuistioista joissa sanotaan että asiantuntijoiden näkemyksissä on huomattavaa hajontaa

eli käytännössä luotiin tilanne jossa ammattiyhdistysliikkeellä ei ollut mitään aitoa valinnanvapautta tai aitoa sopimisen vapautta

mielestäni tämä on menneen maailman reseptiä eikä sovi yhtään siihen yhteiskuntaan joka suomi on eikä siinä myöskään huomioida niitä vahvuuksia minkä perusteella ja mille perustalle tämän maan menestystä tähän asti on rakennettu

pikemminkin pitäisi tehdä nyt poliittisia ratkaisuja jotka ovat päinvastaisia eli lyhyellä aikavälillä olisi talouskasvun näkökulmasta perusteltua nimenomaan tukea kotimaista kysyntää ja ostovoimaa ja pitkällä aikavälillä erittäin keskeistä olisi panostaa koulutukseen tuotekehitykseen ja tutkimukseen jotta saadaan tuettua tätä suomen elinkeinorakenteen uudistumista ja lisää korkean tuottavuuden työpaikkoja suomalaiseen vientiteollisuuteen

tänään julkaistussa vmn talousennusteessa todetaan että tämä kilpailukykysopimus tulee heikentämään julkistaloutta lyhyellä aikavälillä ja että se myöskin heikentää talouskasvua lähitulevaisuudessa ennuste joka mielestäni tukee minun näkemystäni tämän sopimuksen vaikutuksista

työajan pidennys ei lisää työllisyyttä monilla aloilla se saattaa pikemminkin johtaa päinvastaiseen kehitykseen

tämän lisäksi kuten todettua leikataan palkansaajien tuloja ja ansioita merkittävästi jotta taas kerran voidaan toteuttaa mittavia tulonsiirtoja palkansaajilta työnantajille

eli taas kerran edellytetään suomalaisilta työntekijöiltä joustoja ja ymmärrystä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa jotta saadaan siirrettyä lisärahaa suomalaisille työnantajille

no tämä logiikka johon tämä perustuu on sama kuin aikaisemmin kun on tehty tulonsiirtoja toivoen dynaamisia vaikutuksia eli jäädään taas kerran odottamaan niitä kymmeniätuhansia työpaikkoja joita tätä tulonsiirtoa vastaan nyt sitten luvataan joita luvattiin myöskin kela maksun poiston yhteydessä joita luvattiin yhteisöveron alennuksen yhteydessä ja joita luvattiin myöskin tämän työllisyys ja kasvusopimuksen yhteydessä mutta ei niitä vain ole näkynyt tähänkään asti kun työttömyystilastoja katsoo

tämän lisäksi kilpailukykysopimus on myös aika merkittävä askel taaksepäin mitä tulee samapalkkaisuuden edistämiseen kun se iskee erityisen kovaa julkiselle sektorille jossa matalasti palkatuista työntekijöistä neljä viidestä on kaiken lisäksi nainen

muun muassa palkansaajien tutkimuslaitos on hyvin todennut että tämä kilpailukykysopimus perustuu virheelliseen kuvaan suomen taloudesta

koska palkkakehitys meidän kilpailijamaissamme tällä hetkellä on paljon kovempaa kuin suomessa olisi suomen kilpailukyky korjaantunut myöskin paljon vähemmän rajuilla toimenpiteillä kuin mihin nyt päädyttiin

eli se mitä oppositio on kiistänyt on tämä väite siitä että suomen kilpailukykyongelmat johtuisivat meidän palkkatasostamme koska tutkimustulokset eivät tue tällaista väitettä kun verrataan vaikkapa saksaan tai ruotsiin

me emme ole kiistäneet sitä etteikö suomella olisi kilpailukykyongelmia mutta me näemme että kilpailukykyongelmat mitä meillä on johtuvat siitä että meidän vientimme kysyntä on laskenut johtuen osittain venäjä pakotteista mutta ennen kaikkea euroopan taantumasta sekä meidän teollisuuden rakennemuutoksesta eli nokian ja myöskin metsäteollisuuden kokemista ongelmista

ne vaihtoehdot mitä me olemme esittäneet ovat ne että panostetaan tuotekehitykseen panostetaan tutkimukseen panostetaan siihen että saadaan uusia myytäviä hyvin menestyviä tuotteita kehitettyä että me saamme tuettua meidän elinkeinoelämäämme myöskin

eli nämä samat vaihtoehdot mitä muun muassa elinkeinoelämän keskusliitto ja elinkeinoelämän tutkimuslaitos myöskin ovat hallitukselta peräänkuuluttaneet

arvoisa puhemies

minä ymmärrän että kysymys on tietyille puolueille ideologinen kysymys tosiaankin halutaan edistää koulutuksen maksullisuutta mutta minun mielestäni suurin ongelma näissä puheenvuoroissa on se että nämä käytännön kokemukset niin muista pohjoismaista kuin siitä kokeilusta mitä suomessa on toteutettu eivät tue näitä väitteitä siitä että lukukausimaksut olisivat toimiva tulolähde tai toimiva tapa lisätä korkeakoulujen kansainvälisyyttä

ja mikäli koulutuksesta todellakin halutaan tehdä uusi nokia niin kehottaisin edustajia kiinnittämään huomiota niihin puheenvuoroihin mitä nyt kuuluu korkeakoulukentältä korkeakoulujen perusrahoitukseen tehtävistä leikkauksista ja tästä muusta koulutuspolitiikasta ja sen seurauksista meidän korkeakouluille ja perustutkimukselle

arvoisa puhemies

kyllä minulle maksuton koulutus on periaatteellinen kysymys mutta ennen kaikkea minun mielestäni tässä on kyse siitä että halutaan säilyttää korkeakoulujen mahdollisuuksia kansainvälistyä

arvoisa puhemies

kuten me olemme tässä tänään monissa puheenvuoroissa kuulleet hallitus sanoo tavoittelevansa talouspolitiikalla työllisyyttä ja kasvua

syy on se että hallitus on valinnut kiristävän finanssipolitiikan tien joka niin työllisyyden alijäämän kuin velkaantumisenkin vähentämisen näkökulmasta on ollut toimimatonta

tiedetään myöskin että eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevat opiskelijat jäävät todennäköisemmin suomeen töihin kuin eu ja eta maiden sisältä tulevat

jos nyt käy niin että tämän päätöksen myötä suomessa kuten ruotsissa ja tanskassa kävi näiden kansainvälisten opiskelijoiden määrä vähenee niin miten tämä tarkalleen ottaen edistää kansainvälisyyttä työpaikkojen tai verotulojen kasvua suomessa

täällä salissa on tänään käyty aika värikästäkin keskustelua siitä minkälaista politiikkaa mikäkin puolue on tehnyt hallituksessa ollessaan ja siitä miten tämän hallituksen talouspolitiikka eroaa edellisen hallituksen vastaavasta

totuus on kuitenkin se että tämä hallitus jatkaa edellisen hallituksen finanssipoliittista linjaa eli jatkaa kiristävän finanssipolitiikan tiellä

suurin muutos tämän hallituksen finanssipoliittisessa linjassa suhteessa edelliseen on se että sopeutus toteutetaan lähtökohtaisesti ja melkein puhtaasti menoleikkauksilla

tämä hallitus toisin kuin edellinen ei myöskään ole esittänyt tai asettanut mitään tavoitteita tuloerojen kaventamisesta tai tasa arvon edistämisestä jotka myös ohjaisivat tätä talouspolitiikkaa velkaantumisen taittamisen lisäksi

suurin riski tässä hallituksen talouspolitiikassa on se että nämä hallituksen päättämät mittavat etupainotteiset leikkaukset tulevat johtamaan tämänhetkisen taantuman pitkittymiseen entuudestaan kun niitä nyt lähdetään toteuttamaan ennen kuin tämän maan talous kunnolla on toipunut

kuten valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajakin omassa puheenvuorossaan totesi hallituksen toimenpiteet tulevat olemaan haitallisia kasvulle ja sitä kautta myös työllisyydelle lyhyellä aikavälillä

mitä tulee pitkän aikavälin kehitykseen tarkoittavat ennen kaikkea mittavat leikkaukset koulutukseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen että hallitus myös vie pohjan kasvun edellytyksiltä ja työllisyyden parantamisen edellytyksiltä pitkällä aikavälillä

suomen elinkeinorakennetta ja vientisektoria ei vaivaa meidän palkkatasomme vaan se että korkean tuottavuuden työpaikat ovat vähentyneet merkittävästi viimeisten vuosien aikana

ainoa keino ratkaista tämä ongelma on panostaa nimenomaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen joiden kautta me pystymme lisäämään työn tuottavuutta entuudestaan meidän vientisektorillamme

arvoisa puhemies

näillä sanoilla haluan kannattaa edustaja uotilan tekemää ehdotusta

arvoisa puhemies

nythän hallituspuolueen edustaja tässä itse asiassa myönsi että tämä kansainvälisyyden lisäämisellä perusteltu esitys todennäköisesti tuleekin vähentämään korkeakoulujen kansainvälistymistä suomessa

kun on se ettei sen kokea jo käyty keskustelua suomalaisesta korkeakoulutusjärjestelmästä ja sen tulevaisuudesta ja myöskin näistä rahoitusleikkauksista tässä on korkeakoulujen suunnalta toistuvasti painotettu sitä että kansainvälisyys on aivan keskeinen laadullinen tekijä johon pikemminkin pitäisi panostaa ja jota pitäisi lisätä suomalaisessa korkeakoulutusjärjestelmässä

joten kyllä korkeakoulujen kansainvälisten opiskelijoiden määrä ja se että heillä on mahdollisuuksia tulla suomeen opiskelemaan on myös ehdottomasti suomalaisten opiskelijoiden ja suomalaisten korkeakoulujen etu

arvoisa puhemies

edustaja lauslahdelle haluan vielä painottaa että tosiaankaan minä en näe suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välillä sellaista vastakkainasettelua kuin teidän puolueessa ja kuin te ilmeisesti näette

minä olen itse opiskellut laitoksessa jossa oli kansainvälinen maisteriohjelma jossa suurin osa opiskelijoista oli eu ja eta maiden ulkopuolelta joista tiedän että suurimmalla osalla ei olisi ollut mahdollisuutta tulla suomeen mikäli meillä olisivat olleet tämänkaltaiset lukukausimaksut käytössä

minulla on henkilökohtaistakin kokemusta siitä miten paljon se antoi meidän laitoksessa ja miten hyödyllistä se oli minulle ja meidän tiedeyhteisölle omassa yliopistossani että saatiin kokemuksia tietoa ympäri maailmaa osaksi sitä omaa tiedeyhteisöä

mitä tulee edustaja kopran puheenvuoroon niin minun mielestäni se oli erinomaisen hyvä esimerkki tai avaus koulutuksen maksullistamisesta kaikkien opiskelijoiden kohdalla

se oli hyvä esimerkki juurikin sellaisesta ajattelusta mitä moni meistä edelleenkin pitää huolestuttavana ja ihan todellisena huolenaiheena myöskin kun puhutaan lukukausimaksuista että tosiaankin tätä samaa logiikkaa tullaan ulottamaan koskemaan myöskin muita opiskelijoita jossain myöhäisemmässä vaiheessa

arvoisa puhemies

kuten totesin aikaisemmassa puheenvuorossa vasemmistolle maksuton koulutus on erittäin tärkeä periaatteellinen kysymys

me emme näe sellaista vastakkainasettelua suomalaisten ja ulkomaalaisten etujen välillä kuin mitä nähdään kokoomuksessa ja mitä edustaja lauslahti ilmeisesti näkee

sen lisäksi me haluaisimme myöskin panostaa suomalaiseen koulutukseen me haluaisimme panostaa suomalaiseen tutkimukseen tuotekehitykseen koska me näemme että se on se tapa millä me saamme suomen talouden taas nousuun millä me saamme lisättyä uusia työpaikkoja uusia verotuloja tähän maahan

mutta tämä hallitushan on tekemässä päinvastaista tehän olette leikkaamassa koulutuksesta samanaikaisesti kun te täällä puhutte siitä että tehdään koulutuksesta uusi nokia ottamalla käyttöön lukukausimaksut joiden tulovaikutus joka tapauksessa tulee olemaan täysin marginaalinen

on kyllä erittäin ristiriitaista puhetta

arvoisa puhemies

jos nämä lukukausimaksut toteutuessaan tulevat tarkoittamaan että kansainvälisten opiskelijoiden määrä vähenee niin kuin muissa pohjoismaissa on käynyt niin kyllä se silloin vähentää tätä kansainvälistymistä

arvoisa puhemies

maan heikentyneen kilpailukyvyn taustalla on viennin heikentynyt kysyntä taantumasta seurannut yritysten investointiasteen lasku sekä vientiteollisuuden rakennemuutos

tehdasteollisuuden alakohtaisia lukuja verratessa käy myös ilmi ettei suomessa ole merkittävää hintakilpailukykyeroa ruotsiin tai saksaan

talous on supistunut kolmena edellisenä vuotena

kaikesta tästä huolimatta hallitus on edelleen toteuttamassa menoleikkauksia jotka lyhyellä aikavälillä kasvattavat työttömyyttä ja heikentävät talouskasvua sekä pitkän aikavälin rakenteellisia uudistuksia jotka tulevat leikkaamaan kotimaista ostovoimaa näin ollen hyvin todennäköisesti hidastaen talouskasvua entisestään

arvoisa puhemies